olisin kysynyt tässä kohtaa niin kuin ed

akaan penttiläkin valiokunnan puheenjohtajalta mutta hän on nyt poistunut muihin tehtäviin kuinka suuret menetykset ovat olleet

tämä onkin tärkeä asia että miten yhteiskunta todella turvaa peruspalvelut kunnille mahdollisuuden niiden tuottamiseen ja niin edelleen

todella täällä puhuttiin paljon myös siitä kritiikistä joka on kohdistunut tähän aluehallintoon

jotenka tällainen yksiviivainen luonnonjärjestelmä lainausmerkeissä on hyvin epämääräinen käsite myöskin siinä mielessä että luonnossa on hyvin monenlaisia sovellutuksia näissä asioissa jotka liittyvät sanotaan nyt vaikka tähän ed

mustajärvi oli saanut postia lääkäreiltä ja viittasi sekä rovaniemen että ivalon lääkäreihin

onko valiokunnalle sitten kerrottu joku täsmällisempi luku koska nämä ovat

tässähän on tietysti huomattava että asia menee aika oppositiokeskusteluksi kun salissa on kokonaista yksi hallituspuolueiden kansanedustajista joka hänkään ei ole niitä vahvimpia myötäjuoksijoita vaan esittää varsin usein kritiikkiä nimenomaan hallituksen menolle

myös suomen lääkäriliitto on ottanut tähän asiaan kantaa myös tässä salissa on kohtuullisen pitkään lääkärintyötä tehneitä kansanedustajia jotka ovat ottaneet tähän asiaan kantaa

muualta ja nämä menetykset ovat osa sitä huolta siitä miten me pystymme huolehtimaan eläkkeistä tulevaisuudessa

ministeri pekkarinen koetti ohittaa sitä kritiikkiä

tämä on jakamaton käsitys lääkärikunnan keskuudessa että tämä hallituksen esitys ja etenkin vielä se hallintovaliokunnan muutos on perusteeton

pulliainen oli se joka pystyi selkeästi kritisoimaan ja ed

mutta puhemies tässä lisäbudjetissa ei ole kuitenkaan tuotu esille niitä asioita joilla tämä nykyinen taloudellinen meno voitaisiin saada hallintaan

arvoisa herra puhemies

paajasen puheenvuoro oli hyvin tasapainoinen ja merkittävä sikäli että se toi nuo kaakkoisen suomen käytännön kysymykset myös esiin

hautala sitten vähemmän tätä aluehallintovirasto allu ja ely maailmaa johonka ollaan menossa

arvoisa puhemies

lääkärillä on velvollisuus ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on oikeus salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma asetta aseen osaa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia

viittaan tähän suomalaiseen toimintaan itärajan tuolla puolen ja ruotsalaiseen siihen että siellä hakataan nykyään surutta metsiä ja tehdään melkoisia neliökilometrejä aukkohakkuita

ei ole myöskään avattu hallituksen puolesta tässä tai muutenkaan niitä suunnitelmia tulevaisuuteen mitä hallituksella varmasti on tai ainakin niillä ministeriöillä on jotka ovat hallituksen alaisuudessa

erkki virtanen hyvänä sakin pelaajana teki kyllä oikeita verbaalisia siirtoja kun hän totesi juuri tämän kolmisen vuotta sitten edellisen eduskuntakauden aikana tehdyn erehdyksen

puutun ed

mutta kaiken kaikkiaan puhemies tähän hallituksen esitykseen kyllä nyt valiokuntien pitää pystyä ottamaan hyvin tiukkaa kantaa ja myöskin analysoimaan sitä ja toivon mukaan riippumatta hallituspuolueasemasta käsittelemään tätä merkittävää laajaa esitystä riippumattomasti niin että me voisimme parantaa sitä täällä eduskunnassa

siis lykätään asiat seuraavaan eduskuntaan seuraavaan hallitukseen että se sitten tekee ja päättää

sitä on tietysti vähän hankalaa näin jälkikäteen tunnustaa mutta aina voidaan muuttaa mielipiteitä ja nyt tietysti on hyvä esitys näiden analogisten patenttien suhteen

meillä on erilainen dna ja erilainen geenivaranto ja siellä on nimenomaan nämä korjaavat geenit jotka tällaisia mutaatioita ja erilaisten karsinogeenien geeneissä aiheuttamia muutoksia korjaavat

mutta kyllä sillä tavalla myös toisin päin käydään vieraissa mikä ei ole kovin positiivista

puhemies

puhemies

kuitenkin leikkauslistat kun koko ajan niistä kuitenkin puhutaan menokurista puhutaan menojen vähentämisestä puhutaan mitä ne menojen vähentämiset sitten ovat kehen ne kohdistuvat

tässä tämä viimeinen lause että pitää olla sopimattomuutta koskeva kannanotto perusteluineen on siinä mielessä hiukan tätä asiaa ryhdistävä että muuten jos tämän lukee sanasta sanaan ihan kirjaimellisesti niin aina kun tulee potilas vastaanotolle niin lääkärin pitää huomata että kas vaan onkohan tämä henkilö sopimaton pitämään hallussaan ampuma asetta

eli ei nyt pelätä että lääketuonti suomeen loppuisi

tynkkynen oli selvästi jo silloin paremmalla tiellä joka tapauksessa tuolloin nämä kaikki peruspremissit olivat ihan selvillä mihin ilmastonmuutos johtaa mitä pitäisi tehdä kansakunnat olivat paikalla ja laittoivat nimensä alle

juuri jos ne sattuvat olemaan siellä missä ovat nämä korjaavat geenit niin silloin näitä syöpään johtavia geenivirheitä ei korjata ja tapahtuu tämä syöpäkasvaimen synty

ja miten aiotaan todellakin saattaa julkinen talous tasapainoon mitä täällä valtiovarainministeriö on vaatinut ja mitä tietysti kaikki me olemme valmiit esittämään vaatimaan mutta keinot ovat erilaiset

siis aina tämä ajatus pitää olla mielessä joka on ensinnäkin mahdoton ja toiseksi tarpeeton

mistä saadaan varat

mutta yleinen tilanne on kuitenkin se että keuhkosyövän yleisin tyyppi johtuu vain tupakoinnista olemme puhe vasta

köyhien kukkarosta monelta köyhältä vaiko harvemmilta mutta erittäin rikkailta jolloinka voitaisiin heidän verotustaan kiristää saada veroja eri kautta uusia veropohjia katsomalla eikä sillä vanhalla keinolla että viedään niiltä joilla muutenkin on vähän heikennetään peruspalveluita

tämä velvoittavuus että on velvollisuus aina tehdä tämä analyysi on tietysti se mahdoton

kohonen lerner

sen jälkeen tapahtui sitten yhdysvaltain irtautuminen australian irtautuminen myöhemmin noin vuosi sitten australia tuli takaisin

ja mahdotonta niin että se olisi riittävä ja pystyvä pätevä mutta tämä lääkärin velvollisuus on kyseenalainen myös siitä näkökulmasta että tietääkö lääkäri yleensäkään kenellä saattaa olla mahdollisuus aseenkantoon tai ampuma aseen mukana pitämiseen

toisaalta vuodeosastoilla edelleenkin määrätään myös turhia lääkkeitä potilaita rauhoittamaan koska henkilökuntaa on liian vähän

arvoisa herra puhemies

totean että meidän keskustelumme on siinä mielessä hankalaa kun täällä esimerkiksi ei ole yhtään kokoomuksen kansanedustajaa joka voisi vasemmiston kanssa tai oppositiopuolueiden kanssa yleensäkään debatoida

pulliaisen ystävälliseen kysymykseen vastaisin nyt ennen sähköpostiakin että liberalistinen sydän on kova

siis hänen pitäisi aina jokaisen potilaan kohdalla tällainen asia käydä lävitse

kun siihen koskee se aivan polttaa leikkauskäsineen läpi ja se ei syki köyhälle eikä apua tarvitsevalle vaan sille että ihmiset laitetaan kilpailemaan toisiaan vastaan

ja mikä on myös huomattavaa on se että varsin monet lääke di ovat tiina on lääketyypit on pudotettu pois korvattavuuden piiristä

on kikkailua

aivan aluksi kannatan ed

tennilän puheenvuorossaan esittämää ehdotusta joka on ulkoasiainvaliokunnan mietinnön liitteenä vasemmistoliiton vastalauseena ja jonka ed

myöskin sellaiset tuotteet kuin vaikkapa kroonistuneiden säärihaavojen hoitovalmisteet ovat pudonneet pois korvauskentästä

on hienoa että meillä on ministeri paikalla ministeri hyssälä ahkerasti ja alan ihmisenä on paikalla tässä esittelyssä

annika lapintie on allekirjoittanut

se kuuluu

lääkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on perustellusta syystä oikeus salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä joka saattaa olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma asetta aseen osaa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia

näin vaarannetaan suoluonnon lisäksi tietysti lähivesistöjen tila ja jatkossa tietysti pääosa tällaisesta turpeesta aina käytetään polttoon

niin puhemies tosiaan täällä aloitti ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja salolainen puheenvuoronsa analysoimalla tai ihmettelemällä presidentti karzain lausuntoja

osa meistä oli eilen ilmastokeskustelussa ja siellä ikään kuin poleemiseen tapaan puhuttiin siitä mitä kansalaiset voivat itse tehdä miten omilla valinnoillaan ratkaisevat ilmastonmuutosta oikeaan suuntaan

häneltä voidaan kysyä myös ja mielelläni kysyn onko hallituksella aikomuksia muuttaa lääkekorvausjärjestelmää siihen suuntaan että potilaiden saama korvaus suhteessa siihen mitä he itse joutuvat maksamaan muuttuisi niin että potilaiden omavastuu vähenee

vielä siihen kun tätä on verrattu siihen ajokorttitodistusta koskevaan kysymykseen että lääkärin pitäisi aina seurata asianomaisen ajokortin omaavan henkilön terveydentilaa ja puuttua tarvittaessa siihen

tänään käytiin keskustelua energiaverosta ja tässäkin kohdassa on todettava se että turve on kaikkein eniten ongelmia aiheuttava energian lähde

mielestäni ne hyvällä tavalla kuvaavat sitä sekavuutta mikä on tällä hetkellä afganistanin poliittinen tilanne myös kabulissa puhumattakaan siitä mikä se on sitten muualla afganistanissa

varmasti ihan oikea tapa kaikki keinot tarvitaan mutta ilman kansallisia ja ennen muuta kansainvälisiä sitovia vaikuttavia sopimuksia ei tätä planeettaa pelasteta

viime aikoinahan meillä on tapahtunut päinvastaista kehitystä muun muassa niin sanotun reseptimaksun osalta

se aiheuttaa sitä vesistöjen suhteen biodiversiteetin suhteen mutta ennen muuta myöskin ilmastonmuutokseen nähden koska sen ominaispäästöt ovat vielä suuremmat kuin kivihiilellä maakaasusta puhumattakaan

hän totesi niin että sääntely on joka asiassa huono ratkaisu ainakin tällaisen käsityksen sain edustajan puheenvuorosta

ei se ole ei mahdu se yleensäkin lukee potilasasiakirjoissa että on saanut ajokorttitodistuksen ja sitä voidaan järkevällä tavalla seurata mutta tällaista ampuma aseen mahdollista hallussapitoa ei pystytä seuraamaan

otetaan pieni esimerkki

itse katson niin että jos on viisas lääkäri joka hoitaa potilasta oikealla tavalla hän ei määrää turhia lääkkeitä potilaille

arvoisa puhemies

kysyisin kuitenkin eivätkö nämä finanssimaailman globaalit tapahtumat yhdysvalloissa ja muualla puhu kuitenkin jonkinlaisen sääntelyn puolesta

tässä käsittelemme hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

suomi onneksi ei ole siellä mutta pohjois afganistanissa saksalaiset viime viikolla menettivät kolme sotilasta kuolleina ja neljä haavoittuneina

arvoisa puhemies

kysymys on siltäkin osin tärkeä ettei pidetä turhia lääkkeitä pois sillä että pidetään omavastuuosuus silloinkin kun sitä ei ole aikaisemmin ollut näillä sataprosenttisesti korvattavilla lääkkeillä

nyt liberalismi on johtanut tällainen sääntelemättömyys todellisiin suuriin ongelmiin

tässä varmasti on monta asiaa jota on syytä tukea muun muassa nimenomaan julkisen liikenteen kehittäminen ja siitä huolehtiminen kiskoliikenne jota nyt ei ed

nyt ehdotetaan muutettavaksi vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia lisäämällä lakiin uusi merenhoidon järjestämistä koskeva luku sekä tekemällä tarvittavat muutokset lain muihin säännöksiin

olin viime viikon berliinissä ja voin todeta että siellä saksassa keskustelu on aivan eri tavalla kriittistä kuin meillä ja myöskin bundestagissa missä myös esimerkiksi saksan vihreät erittäin kriittisesti suhtautuvat tähän sotaan jossa suomi on mukana sillä tavalla että se on valinnut puolensa sodan kävijöiden välillä

lain nimike muuttuu vastaamaan lain sisältöä siten että lain nimike olisi laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämiseksi

mustajärvi ja muut lapin kansanedustajat ovat saaneet lääkäreiltä

hemmilän aloitteessa juuri mainita mutta kuitenkin sen tukeminen ja yleensäkin ilmastonmuutoksen huomioiminen

viitehintajärjestelmään

tästä olemme käyneet keskustelua täällä ministeri hyssälän kanssa ja totean että edelleenkin jää jäljelle kysymys onko nimenomaisen viitehinta on hinta fi siellä tavataan täällä siihen liimattu valmisti nimenomaan valmiste johon tämä viitehinta on liimattu sitten se oikea

lisäksi muutettaisiin ympäristönsuojelulakia vesilakia suomen talousvyöhykkeestä annettua lakia merensuojelulakia sekä lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista

tämä koko esitys koskee biolääketiedesopimusta ja sen lisäpöytäkirjoja jotka liittyvät euroopan neuvoston yhteistyöhön

nämä kysymykset ovat sellaisia että ne kolahtavat siihen suuntaan ettei mennä lääkäriin ehkä kärsitään jostakin sairaudesta mutta ei haeta siihen hoitoa

mielestäni suomen tulisi todellakin vetää sotilaalliset joukkonsa pois afganistanista

kysymyksessä on siis hyvinkin laaja alainen asia jossa todella siirrytään vesienhoidosta merenhoitoon

täällä aivan oikein ministeri totesi että lääkäri voi reseptimerkinnällä todeta että ei ole lääketieteellisistä lääkinnällisistä syistä aihetta muuttaa valmistetta apteekissa

tähän asiaan on pyydetty myöskin perustuslakivaliokunnan lausunto joka onkin varsin laaja ja siinä on myös kolme pontta jotka kuuluvat

mielestäni hänen nimitysoikeuttaan ei ole sillä tavalla syytä kritisoida että siinä olisi joku horjunta ollut havaittavissa

tässä on julkisuudessa ollut myös sellaisia arvioita että suomeen tulee aika tavalla esimerkiksi nigeriasta tällaisia opiskelupyyntöjä hakemuksia ja on esitetty myös arvioita että niistä olisi ongelma olemassa niiden lukuisuudesta johtuen ja myöskin siitä johtuen kuinka vakavasti ja tosissaan näitä opiskelupaikkoja on haettu

jopa tämä sana merenhoito on toki aika uusi jotenkin sisällöltään hiukan avoin suomenkielinen nimike mutta kun kerran kysymyksessä on eun direktiivistä lähtevä lainsäädäntö ja kun asiassa on vielä kiire niin tämä kielellinen kehitys ja kielenhoito ehkä tässäkin asiassa sitten jatkossa luonnistuu kun totumme tähän uuteen lainsäädäntöön uusiin sanontoihin

arvoisa herra puhemies

tässä mielessä tämä on tärkeää ja myöskin niin että on kuitenkin olemassa sellaisia preparaatteja että niissä on joku ominaisuus vaikka se vaikuttava molekyyli olisikin identtinen muiden valmisteiden kanssa joka ei sovi potilaalle

lopuksi puhemies

liian liberaali laki

mutta haluaisin palata siihen että ensisijaista on että meillä olisi julkinen liikenne mieluummin vielä kiskoliikenteenä ja se että myöskin sellaisiin asioihin kuin täysi autoetu voitaisiin puuttua määritellä paremmin ne autot yleensäkin mitä täydellisessä autoedussa on että siellä pitäisi olla myös ympäristövaikutusarviointi mukana työmatkalipun tukeminen verotuksessa ja työnantajien kannustaminen siihen suuntaan että he ohjaisivat tähän julkisen liikenteen käyttämiseen

että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen ja sen lisäpöytäkirjoihin niiltä osin kuin ne kuuluvat suomen toimivaltaan että hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä

on erittäin hyvä että vasemmistoliitto on ollut aloitteellinen tässä asiassa ja saanut aikaan tämän välikysymyskeskustelun

joskus yksikin oikea antibioottikapseli auttaa lääkityksenä jos diagnoosi on oikea ed

eli siinä on tuo yleinen intressi ja sitten yhteen vainajaan liittyvä ihmisarvo

niin kauan kuin meillä presidentinvaalit joissa koko kansa on ollut mukana valitsemassa tasavallan presidenttiä ja osallistumisprosentti on ollut selkeästi suurempi kuin valtiollisten vaalien niin tätä tilannetta sopii kunnioittaa

mutta haluaisin sanoa nimenomaan hallitukselle että se kapseli jonka te olette laittaneet asuntorakentamiseen ja kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuottamiseen ei todella ole oikea kapseli

myös on hienoa että vasemmistoliittoa ovat tämän välikysymyksen laatimisessa tukeneet ja sen mahdollistaneet myös perussuomalaisten ja sosialidemokraattien kansanedustajat

silloin tämä lääke ei ole se oikea vaan joku toinen

maan ystävät tässä on hyvin tärkeä kansallisesti kansainvälisesti ja myös voidaan katsoa esimerkki isosta britanniasta jossa asia menee eteenpäin

tietysti vainajalla on aina ihmisarvo ja kyllä sillä vainajalla on ihmisarvo tällaisen elimen siirronkin jälkeen vaikka olisi otettu iso osa vaikka sydän keuhkot maksa ja munuaiset ja ehkä jotain muutakin vielä niin sillä vainajalla on edelleen ihmisarvo

toivoisin siitä huolimatta vaikka kysymys voi olla vähän hankala arvoisalta ministeriltä kommenttia ovatko nämä asiat olleet esillä koska toisaalta täällä on tullut toistuvasti esille se että on myös erittäin hyvä että meillä on oppilaita myös amkssa muualtakin kuin vain eun alueelta

syynä voi olla esimerkiksi lääkkeessä oleva laktoosi joka ei sovi laktoosi intoleranssipotilaille ja niin edelleen

tämä on sinänsä tärkeä asia koska kysymys on nimenomaan ihmisalkuperään kuten elinten ja kudosten siirtoon liittyvistä asioista eli kysymys on hyvin paljon ihmisoikeuksista niiden perimmäisistä ja syvimmistä osista eli ihmisen oikeuksista omaan perimäänsä ja omaan kudokseensa niihin liittyvistä säädöksistä

tässä keskustelussa on ollut epäselvää se mitä on brysselissä tapahtunut

polttava kysymys kampanjalle kaikki kunnia tässä asiassa ja myöskin kunnia siitä että he ovat pitäneet kansanedustajia tässä asiassa hereillä aktivoineet meitä ja tällä tavalla vieneet asiaa eteenpäin

se on väärä lääke ja se aiheuttaa jos ei nollan niin sitten ei juuri enempää ja tämän ovat esimerkiksi ympäristövaliokunnan asiantuntijat todenneet

me tarvitsemme presidentin jolla on myös valtaoikeuksia ja niiden poistaminen ei ole näin tulkitsen kansan tahdon mukaista

mutta tämän lain kiireellisyys on tietysti jo siitäkin lähtökohdasta todettu että olemme tässä asiassa olleet vähän sitkaasti liikkeellä eun suuntaan

ja edelleen halusimme mainita myös tässä ja halusimme voiton vei kitee vttn professori jukka savolaisen joka on tehnyt erittäin tärkeää työtä selvittämällä kivihiilen ja turpeen hiilidioksidiominaispäästöjen keskinäisen vertailun ja osoittanut että turve on aina vähintään kivihiilen vertainen näiden päästöjensä osalta

valtiovarainministeri jyrki katainen on helsingin sanomien uutisen mukaan joka on tältä päivältä todennut että on oltu kasvattamassa euromaiden kriisirahaston eli rahoitusvakausvälinerahaston takauksien määrää

tässä tapauksessa mielestäni potilaan ei pidä kärsiä omasta pussistaan siitä että hänen terveytensä vaatii toista lääkettä eikä sitä viitehinnoiteltua valmistetta